se on aivan selkeä lähtökohta minun mielestäni

me kaikki tiedämme sen että suomen metsäosaamiskeskus on joensuussa pohjois karjalassa euroopan metsäinstituutti

kaikkea ei aina kannata toistaa vaan kannattaa myös hakea uusia malleja joilla talouskasvua ja työllisyyttä voidaan parantaa

tämä kuvaa minusta hyvin sitä missä kunnossa alempiasteinen tieverkko on

näen tärkeänä sen että kun näitä alueellistamistoimenpiteitä tehdään niin myöskin joen suu pääsisi osalliseksi niistä

kun keskustelee yrittäjien kanssa niin yrittäjät ovat tällä hetkellä erittäin huolissaan tästä kilpailukyvystä byrokratian karsimisen suhteen

mehän olemme jääneet hieman jalkoihin tässä kun muut vahvat maakunnat ovat rynnistäneet

arvoisa herra puhemies

keskusta on esittänyt monia asioita parannusehdotuksia byrokratian karsimiseksi luvitusjärjestelmän nopeuttamiseksi ja niin edelleen mutta minusta keskeisin ja selkein viesti on työelämän uudistaminen

kyllä on kaikki perustelut sille että joensuu olisi se oikea keskuspaikka jo senkin takia että se vahvistaisi kokonaisuudessaan sitä vahvaa osaamispohjaa mikä siellä on

on kysyttävä että onkohan tämä aivan oikein

siellä meidän pitäisi päästä ihan oikeasti eteenpäin

varmaan hyvin voimakasta vihreitten ajatusmaailmaa ja jää nähtäväksi muuttuuko tämä maailma jos vihreät lähtee hallituksesta

tietysti vaalien läheisyydessä aina saattaa olla itse kullakin halu hakea sitä mediajulkisuutta mutta minusta tämä on niin tärkeä asia kansalaisten näkökulmasta että minusta meidän pitäisi kyllä pystyä antamaan semmoinen viesti että tähän on vakavasti paneuduttu ja tätä on hoidettu niin hyvin kuin pystytään

tänä päivänä tarvittaisiin hieman erilainen ote

paikallisen sopimisen kehittäminen on minun mielestäni erittäin tärkeää mutta yrittäjiltä tullut viesti on myös sen kaltainen että he ovat valmiita korottamaan palkkaa vastineeksi siitä että luovutaan tähän aikaan kuulumattomista vastikkeettomista eristä joita ovat esimerkiksi lomaltapaluuraha ja pekkasvapaat

emmehän me täällä ole mediaa varten vaan me olemme laatimassa lakeja kansalaisten parhaaksi ja suomen kansan hyvinvoinniksi

pitäisi aina harkinta mitä sanoo ja varmaan lipsahduksia tulee itsellenikin mutta erittäin huono avaus

minusta on hieman arveluttavaa se että haetaan mediajulkisuutta asialle joka on monen suomalaisen ihmisen mieltä painanut tässä viime vuodet

tässä työntekijät eivät häviäisi yhtään koska on valmius olemassa siihen että yrittäjät maksaisivat enempi koska me olemme semmoisessa taloustilanteessa että kyllä varmaan lähtökohta on että lomaltapaluurahat pekkasvapaat tulivat aikana jolloin tilanne oli ihan erilainen suomessa

kyllä se on hyvin paljon kiinni siitä minkälaisen kuvan ja viestin me täällä itse kukin nyt annamme tässä keskustelussa kansalle että tämä asia on nyt kunnossa ja kansalaiset pärjäävät tämän lakimuutoksen kautta ihan kohtuullisen hyvin eikä kohtuuttomia kustannuksia tule

yrittäjien osalta ainakin reuna alueilla kun tämän hallituksen keskittämispolitiikka on sitä mitä on nähty kaikki tiehankkeet ovat tänne pääkaupunkiseudulle on tärkeä edelleenkin tämä tiestön kunto

viedään yhdeltä ammattiryhmältä leipä tavallaan suusta

elinkeinoelämän näkökulmasta keskeisiä aluepoliittisia toimia ovat koulutus ja infran kunto

tässä taannoin oli maakuntalehdessä teksti että tiestön kunto alkaa olla pohjois karjalassa samalla tasolla kuin venäjän karjalassa

minä väitän että se on jopa huonompi tällä hetkellä ja jotakin asian eteen ihan oikeasti tulisi tehdä

keskusta on esittänyt kun luodaan työpaikkoja tai elvytetään oman rahoitusmallin

se ei syö valtion budjettia

kun itse olen rakennusalan ihmisiä niin kyllähän esimerkiksi rakentamisessa on erittäin paljon mahdollisuuksia luoda nopeastikin työpaikkoja täsmäelvytyksen kautta ja siihen niitä rahoja löytyy muualtakin kuin budjettivaroista

siellä on kotitalousvähennys laajennus tai ei taida olla meidän esityksessä mutta monet tahot ovat esittäneet että kotitalousvähennystä tulisi laajentaa myös asunto osakeyhtiöille

sitten kuljettajayrittäjien työaikakirjanpidosta luopuminen ja vähäiset rakentamisen toimenpiteet kuten maalämpöputkien asentaminen aurinkopaneeleitten asentaminen niissä ei tarvitsisi sitä lupamenettelyä joka on tänä päivänä

eli erittäin paljon on mahdollisuuksia saada asioita eteenpäin pienillä korjauksilla siten että kansalaiset ihan oikeasti kokisivat että he eivät ole kärrinpyörässä jossa luvitukset ja virkamiesten määräykset sanelevat oikeastaan kaikki elinehdot

mutta itse ymmärrän niin että puolustusvoimat on tänä päivänä koko kansan puolustusvoimat ja tulevaisuudessa tarvitaan ratkaisuja jotka tukevat maanpuolustustahtoa

mielestäni silloin puolustusvoimien pitää näkyä tavalla tai toisella mahdollisimman laajasti koko suomessa ja niiden ratkaisujen joita tulevaisuudessa tehdään tulee tukea sitä että tunnetaan että suomella on koko kansan puolustusvoimat

ukkola arvioi että kansa ei voi ymmärtää sitä että poliittiset päättäjät eivät ole tähän nato kytkentään lähteneet tämän voimakkaammin

muistutan edelleenkin siitä että kansan enemmistö on sillä kannalla että tämä nykyinen asiaintila on yhteistyön mahdollistava ja yhteistyöhakuinen

rakennusalalla tilanne on kaksijakoinen pääkaupunkiseudulla töitä näyttää riittävän maakunnissa sen sijaan ollaan tällä hetkellä aika hiljaisessa kasvussa ja tilanne on varsin vaikea

minusta se on ollut erittäin hyvä ja tarpeellinen ja pääsääntöisesti myöskin oikea aikaista

erityisesti rakennusalalla tulokset ovat olleet erinomaisia ja on varmaa että on monta konkurssia vältetty näillä elvytystoimenpiteillä joita alalle on suunnattu

jalkaväkimiinojen osalta nyt on todettava että ratkaisu oli aika huono mutta nykyiset järjestelmät joita kehitetään ovat tehokkaampia ja varmasti palvelevat hyvin sitä tarkoitusperää mihin ne on tarkoitettu

perustamishankkeisiin sivistys ja sosiaalipuolelle rahaa ohjattiin ja myös erityisryhmien rakentamiseen saatiin täällä eduskuntakäsittelyssä merkittäviä lisäyksiä tälle vuodelle

matti van hasen ykköshallituksen yritysverotuslinjaukset ovat edesauttaneet yritysten selviytymistä talouslaman aikana taseet ovat merkittävästi vahvistuneet ja konkurssien määrä on jäänyt kuitenkin varsin vähäiseksi tästä johtuen

nyt jos koskaan tarvittaisiin suomalaiselle maaseudulle tulevaisuudenuskoa ja sitä että ne työpaikat siellä voitaisiin turvata

on tärkeää jatkaa nykyistä yritysverolinjaa

tämä on minusta se keskeinen lähtökohtatilanne

valitettavasti kaikissa hallituksen toimenpiteissä näin ei tapahdu

kannustavuus yrittäjyyteen on siis säilytettävä ja on tärkeää että ne verolinjaukset kuten korostin pidetään nykyisellään

arvostamani edustaja rajamäki on nostanut tämän metsäteollisuuden merkityksen keskiöön ja se on tärkeä asia

itse arvioinkin sitä onko sittenkin parempi vaikuttavuus ohjata verovaroja yritysten yritystoiminnan tukemiseen kuin suoraan työllistämiseen

nyt näyttää vaan siltä että jos esimerkiksi tämä pienpuun energiatukipaketti semmoisenaan menee läpi niin valitettavasti ne uusiutuvan energian tavoitteet eivät tällä tule toteutumaan vai mitä mieltä ministeri on tästä

varmaan tarvitaan työllisyysmäärärahojakin mutta vaikuttavuus saattaa tulla paremmin kuitenkin täällä yritystoiminnan tukemisessa koska monesti sitä kautta luodaan pysyviä työpaikkoja

on erittäin hyvä että on menty tässä eteenpäin

elinkeinoministeriössä myös tekesin toimintamenoihin on osoitettu lisärahaa ja tämä on erittäin hyvä asia

arvoisa herra puhemies

gtkta on tuettu vuosittain ja toimintaedellytykset turvattu

tämä on pitkälti ansiota siitä että meillä on hyvää tutkimustoimintaa ollut ja on selvää että kotimaakunnassani pohjois karjalassa parin vuoden aikana kaksi kaivosta on avattu tai avataan ja myös talvivaaran vaikutukset maakunnan pohjoisosiin ovat merkittävät

minun mielestäni tässä taloustilanteessa on erittäin tärkeätä se että kaikki panokset pannaan työllisyyttä lisääviin toimiin ja lähtökohtaisesti metso ohjelma ei tuo yhtään uutta työpaikkaa

se on niin sanottua laiskaa rahaa joka ei kansantaloutta kasvata yhtään millään tavalla ja me lähdemme liikkeelle siitä että lahopuihin emme tässä taloustilanteessa rahaa laita vaan lähdemme liikkeelle siitä tässä tilanteessa on myös jaosto varsin yksimielinen ollut että sitä laitetaan kasvua ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin

kaivosteknikoista ja kaivosinsinööreistä on mittava pula ja koulutus ei vastaa ollenkaan sitä tarvetta joka tällä hetkellä on

olisi tärkeätä että tuolla koulutussektorillakin elettäisiin ajassa mukana ja otettaisiin vastaan niitä haasteita joita tämä yhteiskunnan muutos tuo tullessaan

lopuksi muutama asia maatalousjaoston puheenjohtajana

olen varsin huolissani tällä hetkellä kemera varojen riittävyydestä ja toivon että vielä tämän vuoden aikana tähän voitaisiin tälle vuodelle lisäresursseja osoittaa

hemmingin myös ed

se on ihan hyvä perusteltu lähtökohta

mitä tulee tuohon ruukun rahoittamiseen se selvitettiin ja todettiin hyvissä ajoin että se kuuluu opetusministeriön pääluokkaan ja sitä ei edes meille ole sitten tarjottu eli tilanne on näin

itse olisin aika varovainen avaamaan uusia menomomentteja kun näitten entistenkin osalta on suuria vaikeuksia

on varmaan näin ajateltu

totean sen verran vielä tähän että meillä on ollut erittäin hyvä projekti nämä uusjakotoimitukset

tiedämme sen että liikennepäästöt ovat merkittävä osa tässä ilmastokampanjassa ja pitää olla innovatiivisia ajatuksia jatkuvasti ja ministeriössä tämä uusjakotoimitus on nähty tärkeänä tekijänä on pystytty tätä kautta parantamaan tilojen kannattavuutta on järkeviä lohkoja saatu aikaan ja niin edelleen

miten kaiken kaikkiaan tämä uusjakotoimitusprojekti on menossa eteenpäin ja onko vaikutuksia arvioitu jo tällä hetkellä mitä sillä on saatu aikaan tilojen kannattavuuden näkökulmasta

minä muistutan kuitenkin siitä että suomalaisen yritystoiminnan kilpailukyky on avain

vienti on merkittävässä roolissa

kun vienti lähtee vetämään niin me pärjäämme

mutta nämä veroratkaisut joita on tehty ja myöskin tämä kelamaksun poisto niin siinähän on lähtökohtana se että suomalaisen työn hintaa halutaan laskea ja kilpailukykyä tätä kautta varmentaa

siinä on palkkasivukuluja jotka suomessa ovat aika korkeat ja tätä taustaa vasten varmasti tätä kilpailukykyä lähdettiin ihan oikeasti hakemaan ja minusta se on hyvinkin perusteltu näkökulma

verotuksen osalta totean sen että myös ensimmäisen vanhasen hallituksen aikana harjoitettiin vastuullista veropolitiikkaa

siinä oli hyvin vahva tuki sosialidemokraattisella valtiovarainministerillä kun varallisuusvero poistettiin ja siinäkin tavoitteena todennäköisesti oli se että yritysten kilpailukykyä haluttiin parantaa ja lämmin kiitos sosialidemokraateille että tämä varallisuusveron poisto tuli teidän esityksestänne tänne saliin ja se meni läpi

yhdessä olemme vieneet näitä asioita eteenpäin ja uskon että tämä sali kuitenkin kantaa sitä kokonaisvastuuta siitä miten suomalainen yhteiskunta voi jatkossakin

sotilaallisesti liittoutumattomana maana suomi ei voi rakentaa puolustustaan ulkomaisen avun vastaanoton varaan vaikka avun vastaanoton kriisitilanteissa tuleekin olla mahdollista

viime vuosien merkittävät kalustohankinnat ja hyvin toimiva asevelvollisuusjärjestelmä antavat puolustusvoimien jatkokehittämiseen erittäin hyvät lähtökohdat

tiivistyvä puolustuspoliittinen yhteistyö unionimaiden ja pohjoismaiden kesken tuonee tilanteeseen helpotusta mutta ei poista perusongelmaa

lisäraha kohdistetaan erityisesti alueellisten joukkojen materiaalisen valmiuden kehittämiseen sillä keskittyminen vain operatiivisten joukkojen varustamiseen ei yksin riitä uskottavan valtakunnallisen puolustuksen ylläpitämiseen

vain yleisellä asevelvollisuudella on mahdollista tuottaa se laaja reservi joka tarvitaan pinta alaltaan suuren maan puolustamiseen

yleinen asevelvollisuus on suurin yksittäinen tekijä siinä että suomen puolustusmenot on kuitenkin eurooppalaisessa vertailussa pystytty pitämään varsin kohtuullisina

yleisen asevelvollisuuden ja korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen vaatii kuitenkin määrätietoisia toimia joilla asevelvollisten asemaa ja koulutuksen sisältöä kehitetään

vahva maanpuolustustahto perustuu suomalaisille arvoille ja yhteisille kokemuksille

on syytä todeta että jalkaväkimiina on puolustuksellinen ase ja sitä käytetään suomen kansan ja myös siviiliväestön suojelemiseen ja puolustamiseen omien rajojen ja siviiliväestön puolustamiseen eikä se ole hyökkäyksellinen ase

yritysmaailmassa pyörii monenlaisia yrittäjiä ja hämäräveikkoja jos näin voisi sanoa ja on äärettömän tärkeätä että hallitus tarttuu tähän asiaan tomerasti

minusta harmaa talous ja tämmöinen kansainvälinen rikollisuus on yrittäjien näkökulmastakin aika ongelmallinen ja haasteellinen sikäli että tämä saattaa myös rehelliset yrittäjät monesti sitten semmoiseen epäsuotuisaan asemaan ja yhteiskunta epäilee kohta kaikkia

se että näistä nyt luovuttiin on tietysti harmillista sikäli että jouduttiin kalliimpiin uusiin järjestelmiin mutta varmasti yhtä tehokkaisiin

tämä on iso ongelma ja minä uskon että tämä sali antaa hyvin vahvan tuen sille että tässä edetään määrätietoisesti ja pyritään toimenpiteisiin että tämä harmaa talous saadaan karsittua

näen tärkeänä että jatkossakin puolustus ja turvallisuuspoliittisia linjauksia valmistellaan laaja alaisesti hyvin laajalla poliittisella taustalla

rakentamisen kansantaloudelliset vaikutukset ovat mittavia ja monelle perheelle se on elämän tärkein ratkaisu kun tekee päätöksen ostaa asunnon